suomalaiset ansaitsevat uudistuksen joka nostaa terveyskeskuksemme kansalliseksi ylpeydenaiheeksi tukee perheitä heidän arjessaan turvaa iäkkäiden palvelut huomioi vammaisten oikeudet sekä mahdollistaa lastensuojelun parhaiden käytäntöjen toteutumisen kaikkialla tasa arvoisesti

siihen aikaan he olivat pieniä pieteetillä esimerkiksi vanhuspalveluissa toimivia yrittäjiä mutta heitä ovat isommat syöneet tässä vuosien saatossa ja se tilanne joka tällä hetkellä meillä on vallalla on syntynyt todellakin monen vuoden ja pitkällisen kehityksen tuloksena

nyt näistä teidän toiveistanne pitäisi tehdä totta normiohjauksella jolloin kunnat olisivat velvoitettuja pitämään parempaa huolta oppilaistaan

jos katsotaan menneisyyttä niin se alkubetoni joka silloin valettiin ei välttämättä ollut ihan oikeanlainen betoni että siitä olisi saatu tehtyä sellaista jälkeä että nyt voitaisiin sanoa että ei mitään hätää jatketaan vain samaan malliin

tätä sarkaa tehdään nyt yhteistyössä järjestökentän kanssa omaishoidon tuen omaishoitajien parissa työskentelevien tuki ihmisten kanssa ja koko vanhuspalveluiden piirissä työtään tekevien ihmisten kanssa

vai haluatteko te että esimerkiksi väliinputoajanuoret sellaiset jotka eivät tarvitse kriittisesti apua vaan tarvitsevat siihen peruskoulunkäyntityöhönsä tukea eivät sitä tukea saa jolloin heistä tulee myöhemmin ongelma yhteiskunnalle

mutta edustaja on aivan oikeassa siinä että meidän täytyy katsoa sitä todellisuutta silmiin millä tavalla kuntatyönantaja pystyy kilpailemaan sitten yksityisen puolen työnantajien kanssa

tästä johtuen olen itse kiinnittänyt tähän jo pidemmän aikaa huomiota ja muutama kuukausi sitten sosiaali ja terveysministeriössä olen antanut ohjeet että me tarvitsemme tämmöisen second opinionin eli meille on tulossa kansainvälinen ryhmä joka arvioi suomen ict hankkeita ja myöskin sitä millä tavalla tästä eteenpäin pitäisi lähteä muuttamaan kurssia jotta me saisimme pysyttyä aikataulussa jotta saadaan nämä kaikki hyvät hankkeet jotka hallitusohjelmassakin on kirjattu vietyä eteenpäin ihan kunnolla

kun hallitus on ilman mitään suurempia suruja sitomassa palvelumaksut indeksiin ja sitonutkin jo niin selityksenä sille sanotaan että kun palveluiden tuottaminen maksaa nyt enemmän niin täytyy sitten sitoa se indeksiin

eli hallitus on toteuttamassa uudistusta jonka tarkoituksena on pitää kaikilla tasoilla huolta siitä että sosiaali ja terveyspalveluissa ihminen saa sen minkä hän tarvitsee ja silloin kun hän sen tarvitsee oikea aikaisesti ja laadukkaasti

esimerkiksi työaikajoustot

onko tämä kokoomuksen tahto

riskipitoinen toiminta tulisi erottaa muusta rahoituksesta

nyt sitten kysyisin eikö todellakin tässä olisi syytä vakavasti ottaa tämä opposition ääni ja sitoa myöskin lapsilisät indeksiin

millä tavalla meidän tietojärjestelmät toimivat niin että lääkärit pystyvät sitten sen oman aikansa käyttämään siihen välittömään hoitotyöhön sen sijaan että papereita pyöritellään

hallitus on erittäin vastuullinen viedessään sosiaali ja terveyspalveluiden uudistusta eteenpäin vaihe vaiheelta parhaat ratkaisut kaikkialle suomeen hakien ja kuntia kuullen

tästä löytyvät ne avaimet ja sen lisäksi tietenkin on tämä kunta ja sote uudistus joka luo sitten sen perustan hyville työskentelyolosuhteille kaikille niille jotka julkisella sektorilla työtään tekevät

on selvää että edustaja niikon spesifinen kysymys totta kai otetaan huomioon myöskin tässä rakenteellisessa uudistuksessa

näin kehysneuvottelujen alla varmasti hyvin erilaisia spekulaatioita pyörii näiden meidän mahdollisten säästökohteiden ympärillä

kysehän on siitä että meillä tänä päivänä on monin paikoin suomea sellaisia alueita joilla mielenterveyspalvelut päihdepalvelut lastensuojelupalvelut lääkärille pääsy muut sosiaali ja terveyspalvelut perheille annettava tuki matalalla kynnyksellä eivät ole kovin hyvissä kantimissa

seuraavana askeleena tässä isossa uudistuksessa ovat vuorossa alueelliset selvitykset joiden avulla myös eri alueet ja kunnat voivat hahmottaa niitä ratkaisuja joilla ihmisten palveluiden turvaaminen saadaan aikaiseksi laadukkaasti ja kestävästi kaikkialla suomessa

sosiaali ja terveysministeriöstä ei ole tällaista ehdotusta tehty sosiaali ja terveysministeriössä ei ole myöskään tällaista päätöstä tehty hallituksen sisällä ei ole tällaista päätöstä tehty

me nimittäin ymmärrämme että kynnyskysymys tarkoittaa sitä että te ette kertakaikkisesti suostu olemaan hallituksessa jos tätä asiaa ei korjata

vireillä olevat vapaakauppaneuvottelut eun ja yhdysvaltojen välillä osoittavat osaltaan hyvin sen kuinka suuri merkitys eulla on suomelle ja suomalaiselle työlle ja työntekijälle

kuten pääministeri katainenkin totesi tänään aamulla televisiossa niin me olemme nyt menossa kehysneuvotteluihin ja lähtökohtaisesti ihan kaikki mahdolliset säästökohteet ovat auki

kunta ja palvelurakenneuudistuksella myöskin pyritään varmistamaan se että meillä ei ole sellaisia heikkoja yksiköitä joissa joutuu työskentelemään ilman muun työyhteisön tukea

arvoisa puhemies

näiden selvityshenki löiden tehtävänä on yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa tukea palvelurakenneuudistuksen valmistelua selvittämällä alueellisesti parhaat sosiaali ja terveydenhuollon ratkaisut

mutta kun me katsomme millä tavalla kotihoidon tuen leikkaaminen heijastuisi sitten muualle yhteiskuntaan niin pidän hyvin tärkeänä että hallituksen sisällä katsotaan myöskin sitten

esimerkiksi lastensuojelussa saattaa olla hyvinkin hankalia tilanteita joissa vaikkapa yksi sosiaalityöntekijä vastaa liian laajan väestöpohjan lastensuojelutapauksista ja tällöin totta kai se työmotivaatio heikkenee

pyrin nyt tässä minuutin vastauspuheenvuorossa niin laveasti vastaamaan kuin vaan mahdollista ehkä puhemies antaa enemmän aikaa tai sitten tulee toinen mahdollisuus jatkaa tätä vastaamista

esimerkiksi sosiaalihuoltolaissa on kunnille ihan selvät velvoitteet siitä että kuntien täytyy panostaa ennalta ehkäiseviin palveluihin siinä määrin kuin kunnassa on tarvetta niihin esimerkiksi perheiden kotipalveluun tämä on hyvä esimerkki

mutta kuten totesin niin tulevaisuudessa näkymät ovat kyllä sellaiset että ei suomi tule pärjäämään yksin ja silloin meidän pitää myöskin miettiä millä tavalla me houkuttelemme tänne esimerkiksi ruotsista virosta ja muualta euroopasta sellaisia työntekijöitä jotka pystyvät täällä työskentelemään haluavat täällä työskennellä ja pysyvät sitten täällä myöskin sen työuran loppuun asti

tähän työhön me sosialidemokraatit olemme sitoutuneet

sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on todella tärkeä asia ja on selvää että se pitää valmistella perusteellisesti ja tarkasti eri osapuolia kuullen

se ei todellakaan toteudu kuntakentässä tasa arvoisesti ja valitetta vasti voi katsoa että aina ei budjetoida riittävästi tarpeeseen nähden

meillä on lukuisia esimerkkejä siitä millä tavalla kunnissa on esimerkiksi nyt terveydenhuoltolain joka vasta viime vappuna astui voimaan kouluterveydenhuollon asetuksen neuvolatoiminnan kohdalta toimittu

meillä on ollut paljon kehittämistyötä siitä millä tavalla esimerkiksi työparityöskentelyä pystytään parantamaan siellä julkisen terveydenhuollon puolella mutta samaan aikaan myöskin koulutuspuolella meillä on nyt tällä hetkellä valoisammat näkymät nimittäin nyt vihdoinkin valmistuu se putki jonka alkupäässä lisättiin näitä lääkärikoulutuksen aloituspaikkoja ja näitä lääkäreitä alkaa nyt valmistua

toisaalta myöskin lastensuojelulaissa on selvästi omat pykälänsä siihen millä tavalla ennalta ehkäisevää työtä täytyy tehdä niin että ei tarvitsisi edes kirjautua lastensuojelun asiakkaaksi vaan kunnalla on velvollisuus turvata se että perheet saavat tarvitsemansa avun ja tässä meillä on paljon tekemistä

siinä millä tavalla me saamme painopisteet siirrettyä meidän julkisissa palveluissa ja totta kai yksityiset ovat siinä tukemassa sitten tätä palvelukokonaisuutta on todella tärkeää että päästään vihdoinkin ennalta ehkäisemään niitä ongelmia

arvoisa puhemies

ensinnäkin kun meillä lainsäädännöllisesti tässä on jo tehty korjausliikkeitä ja laki tälläkin hetkellä edellyttää että kunnat tarttuvat näihin asioihin vakavasti kuntapäättäjillä on todella iso rooli tässä millä tavalla kunnissa tätä puolta kehitetään ja millä tavalla painopistettä saadaan vietyä eteenpäin

edustaja paloniemi tässä kertoikin että meillä sosiaali ja terveysministeriössä on nyt valmisteilla lastensuojelun laatukriteerit ja ehkä tässä yhteydessä voin hieman avata mitä tämä valmistelu tarkoittaa

meille hallituksessa on tärkeää että palvelut toimivat tasa arvoisesti asuipa palvelujen käyttäjä sitten lapissa tai ruuhka suomessa

esimerkiksi tuleva oppilashuoltolaki on tällainen jossa taataan se että nuoret pääsevät välittömästi silloin kun kriisi on päällä ja vähintään viikon sisällä silloin kun voidaan odottaa se hetki keskustelemaan niistä ongelmista jotka siinä nuoren elämässä ovat

arvoisa puhemies

lasten kotihoidon tuki on päivähoidon ja yksityisen hoidon tuen ohella keskeinen osa pienten lasten hoitojärjestelmää ja tämä perheiden valinnanvapaus on juuri tässä se olennainen asia se millä tavalla me pystymme tukemaan ja luomaan niitä erilaisia mahdollisuuksia perheille valita koska uskon vakaasti että perheissä on se viisaus millä tavalla he katsovat sen oman lapsensa hoidon näkökulmasta

kysehän ei ole nyt siitä että pelkästään katsotaan niitä perheitä jotka lastensuojeluapua tarvitsevat vaan siitä että löydetään ne perheet jotka mahdollisesti tarvitsisivat niitä raskaimpia tukitoimia mikäli ne eivät sitä apua saisi oikea aikaisesti

tämä vaatii kyllä panostuksia paitsi täältä valtion taholta mitä me olemme tekemässä muun muassa kaste rahoituksen puolesta mutta sitten myös kunnissa että siellä otettaisiin vakavasti tämä asia että meidän julkinen terveydenhuolto on kultakimpale kun se saadaan toimimaan

jos katsotaan millä tavalla tämä kehitys on mennyt meillä eteenpäin viimeisten kymmenen vuoden aikana niin joissain kunnissa on lisätty kotiapua ja joissain päinvastoin on leikattu kotiavusta ja tämmöinen tilanne on täysin kestämätön

arvoisa herra puhemies

todellakin tuo ohjausryhmän lakiesitysluonnos minulle tänään aamulla luovutettiin ja sieltä nämä henkilöstömitoitukset puuttuvat

ja kuten edustaja paloniemi totesi täytyy muuten kiittää että olette lähtenyt mukaan tähän työryhmään työrupeama on todella mittava ja tuloksia pitää saada hyvin nopeassa aikataulussa aikaan jotta vielä tällä hallituskaudella me saisimme täytäntöön nämä laatukriteerit ja meidän koko lastensuojelukentän parannettua

on erittäin hyvä että tätä lakia jatketaan nyt

nimittäin suotavaa olisi ollut että tämä laki olisi saatu voimaan jo vuotta aikaisemmin silloin kun nämä suurimmat lomautusuutiset nähtiin suomessakin

matala kynnys oikea aikaiset palvelut säästävät myöskin kustannuksia ja näin ollen sitten niitä resurssejakaan ei tarvitse kohdentaa sinne kaikkein vaativimpiin hoitoihin vaan saadaan tällainen kokonaisvaltainen hyvä lähestymistapa

ja itsekin niin kuin edustaja totesi olen peräänkuuluttanut ja todennut että ne henkilöstömitoitukset pitäisi sinne saada

tämä tänään luovutettu lakiesitys on hyvin monipuolinen hyvin laaja alainen ja on äärimmäisen tarpeellista että se lähetetään vielä lausuntokierrokselle niin kun hyvään lainsäädäntötyöhön kuuluu ja tehdään siitä sitten arvio

arvoisa puhemies

suomen ulkopoliittisen johdon viesti valtuuskunnalle on ollut hyvin selkeä

ja aivan erityisesti toivon että tähän esitykseen paneudutaan oikein huolella ja toivon palautetta etenkin niiltä tahoilta jotka ovat niin kuin minäkin näitä henkilöstömitoituksia tähän lakiin halunneet kirjattavaksi hylännyt niitä edustajia jotka halua esittää lisäkysymyksiä ilmottautumaan painamalla vei painiketta nousemalla seisomaan edustaja

lain valmistelutyötä ei vielä ole aloitettu mutta pidän kyllä huolta siitä että edustajan viesti menee sitten sinne työryhmään perille koska tässä on oikeastaan se ydin sille millä tavalla me opetamme meidän lapsia ja nuoria kanssakäymiseen millä tavalla opetetaan heitä kohtaamaan maailma ja kohtaamaan myöskin niitä haasteita

haluaako siis edustaja sasi toisin kuin muu valtuuskunta että venäläiset poissuljetaan tältä foorumilta

tämä hallitus pitää hyvin tärkeänä sitä että perheiden tukena on monimuotoisesti myöskin palvelujärjestelmän kautta valinnan mahdollisuutta

voin tässä nyt tyytyväisyydellä ja toivottavasti tekin olette tästä asiasta tyytyväinen kertoa että vanhuspalvelulain jatkovalmistelu etenee nyt sillä tavalla että työryhmällä on aikaa ensi kevääseen työstää se tällä hetkellä lakiluonnoksena oleva laki sellaiseksi että siihen saadaan henkilöstömitoitukset sisällytettyä

kun me toivottavasti ennen pitkää pääsemme tässä päämäärässä hyvään tilanteeseen meillä pitää myöskin olla sitten yhteiskunnassa mahdollisuuksia lapsille ja nuorille kokoontua

arvoisa herra puhemies

tämä liittyy myöskin tähän suurempaan kokonaisuuteen omaishoidon tuen kansalliseen kehittämisohjelmaan jota totta tosiaan ei ole varsinaisesti sinne hallitusohjelmaan kirjattu mutta se on kuitenkin menossa eteenpäin

millä tavalla harrastusmahdollisuudet voidaan turvata myöskin pienituloisten perheiden lapsille

siinä tullaan myöskin katsomaan millä tavalla parhaalla mahdollisella tavalla perheet voivat saada tukea meidän yhteiskuntamme näkökulmasta mutta sitten myöskin se millä tavalla me pystymme paremmin joustavoittamaan esimerkiksi vanhempien mahdollisuutta vastaanottaa osa aikatyötä

te toteatte myöskin että kuntien välinen yhteistyö ei teille kelpaa

itä suomen yliopistossa on paraikaa tekeillä selvitystyö sen puolesta millä tavalla kotihoidon henkilöstöä voitaisiin mitoittaa paremmalla tavalla

minun mielestäni tuokin väite on kovin kummallinen kun meillä jo hallitusohjelmassa on linjattu että yhteistoimintaa täytyy tukea siellä missä vahvoja peruskuntia ei saada aikaiseksi

nyt esimerkiksi hyvinkään tapauksessa tapasin hyvinkään kaupungin edustajia keskiviikkona ja he kertoivat että heillä on stmn rahoituksella toimiva helppi nuorisoasema joka toimii siellä paikallisesti yhteisöllisyyden välineenä

tässä teidän täytyy nyt vain luottaa siihen sanaan jonka täältä aitiosta teille annan että asia etenee

kun laissa selkeästi on tämä painopisteen siirto laitoshoidosta kotihoidon puolelle niin pitää pitää huolta myös siitä että siellä kotihoidon puolella on riittävästi henkilökuntaa pitämässä huolta näistä ikääntyneistä ihmisistä jotka sitä hoitoa tarvitsevat

mutta sen verran vielä oikaisen näitä teidän käsityksiänne nimittäin onko teillä siis sellainen kuva että hallitus olisi luvannut että sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistus tulisi kokonaisuudessaan eduskunnan käsittelyyn ennen vaaleja

työn ja perheen yhteensovittamisesta on paljon puhuttu viime aikoina ja hallitusohjelman kirjaus viittaa juuri tähän millä tavalla me voimme se on itse asiassa sinne avattukin aika hyvin joustavoittaa esimerkiksi osapäivähoidon mahdollisuuksia muuttaa maksut tuntiperusteisiksi mahdollistaa osa aikatyön tekeminen esimerkiksi osittaista hoitorahajärjestelmää kehittämällä

nämä kaikki näkemykset on julkisesti myöskin esitetty mutta sitten tulee se aika kun hallituksen täytyy tehdä päätöksiä ja nyt hallitus on nuo päätökset kehysriihessään tehnyt

siellä on tällä hetkellä vain ja ainoastaan kaksi ja puoli henkilöä ja nuorison tarve keskustella siellä hyvinkään alueella on tällä hetkellä todella suuri ja he tulevat saamaan sitten sinne neljä henkilöä

muun muassa sirkka liisa kivelä tulee olemaan mukana tässä kyseisessä työryhmässä samoin eduskunnan entinen oikeusasiamies paunio joka on näitä huomautuksiakin tehnyt aikoinaan todella paljon liittyen vanhustenhoivan puutteisiin

nimittäin tällainen väite ei missään tapauksessa pidä paikkaansa

täällä on kyllä pykälätasolla hyvin tiukasti määritelty sitä millä tavalla sitä henkilöstöä täytyy olla paitsi määrällisesti niin myöskin osaamisen näkökulmasta

edustaja täällä nimittäin totesi näin selvällä suomen kielellä ja haluan oikaista että hallitushan on linjannut niin että kun kuntarakennelaki lähtee kuntiin lausunnolle niin sen kyytipojaksi annetaan mukaan ei koko sote ratkaisua vaan ainoastaan päälinjaukset joiden perusteella kunnat pystyvät sitten muodostamaan niitä omia käsityksiään ja nyt meillä tänään sosiaali ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässä on saatu aikaiseksi jälleen uusi askel ja tämä askel

täällä on myöskin määritelty se kuinka laajasti kunnan on pystyttävä vastaamaan siihen palveluntarpeeseen joka siellä kunnan alueella on ja millä tavalla täytyy huomioida se palveluntarpeen muutos yhden yksittäisenkin ihmisen kohdalla ja ottaa se huomioon oli se hänen asumismuotonsa mikä tahansa oli se palveluasumisessa tai sitten kotona

ehkä jatkan ettei mennä yli aina

kuntauudistus ja palvelurakenneuudistus

sen vuoksi me olemme nyt synkronisoineet nämä kaksi uudistusta ja eduskunta tulee saamaan aivan kuten oikeuskansleri on edellyttänyt tarpeelliset tiedot sote uudistuksen osalta tämän kuntarakennelain käsittelyyn

kun meillä sitä painopistettä on kovasti haluttu siirtää sinne kotona asumisen tukemiseen niin tähänkin tässä laissa todella intensiivisesti on pykälätasolla paneuduttu

nyt täytyy sanoa että vesittäminen on tässä kyllä aika hurja superlatiivi nimittäin kun eduskunnan entinen oikeusasiamies paunio on tässä työryhmässä ollut sirkka liisa kivelä vanhusasioista erittäin ansioituneesti ääntä pitänyt professori on tässä työryhmässä ollut ja he ovat muotoilleet tätä lakia ja todenneet tänään aamulla lehdistötilaisuudessakin että tämä laki menee itse asiassa pidemmälle siinä velvoittavuudessa millä tavalla kunnan täytyy se henkilöstömääränsä turvata sinne iäkkäiden ihmisten turvaksi huomattavasti pidemmälle kuin vain se yksiselitteinen henkilöstömitoitus

arvoisa herra puhemies

tämä sovittiin jo aikoinaan siinä lain valmisteluvaiheessa kun me jyvitimme sitten lain eri pykälät ja katsoimme että tämä lisähenkilöstön palkkaaminen liittyy todella paljon paitsi työhyvinvointiin myöskin hoidon laadun turvaamiseen

arvoisa puhemies

ymmärrän sen että kun tässä salissa on paljon kuntapäättäjiä niin ehkä tuntuu että siellä juuri omassa kunnassa se tilanne on hyvä mutta ei kaikkialla suomessa ole ja tästä kertoo juuri tämä äskettäinen selvitys siitä että

he molemmat ovat antaneet minulle viestin omasta tyytyväisyydestään siihen että tämä kansallinen omaishoidon tuen kehittämisohjelma nyt vihdoin saadaan aikaiseksi

arvoisa puhemies

kyllä olen tietoinen hänen näkemyksistään ja pidän tärkeänä että myöskin yhteiskunnan taholta ja kaikkien meidän aikuisten taholta pyritään suojelemaan lapsuutta kaikin mahdollisin keinoin